arvoisa puhemies

nyt tilanteeseen on onneksi tulossa hieman muutosta kun käyttöön otetaan muun muassa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuudet ja osatyökykyisten työllistämisohjelma

asian tärkeydestä huolimatta tarkastusvaliokunta on siis pannut merkille mietinnössään että sosiaali ja terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien tulokselliselle ja tehokkaalle käytölle on yhä monia käytännön esteitä ja rakenteellisia ongelmia

nämä ovat erittäin tärkeitä askelia mutta eivät suinkaan yksin tee autuaaksi saati poista kaikkia ongelmia

myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna tietojärjestelmien toimivuutta on kehitettävä jotta nykyiset hyvinvointipalvelut voidaan tuottaa väestön harmaantuessa ja työvoiman vähentyessä entistä tuloksellisemmin ja tehokkaammin

niin inhimillisistä kuin taloudellisistakin hyödyistä johtuen on terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien kehittämiseen käytetty niin suomessa kuin muissa pohjoismaissakin merkittävässä määrin julkisia varoja

arvoisa puhemies

mielestämme esimerkiksi vuodesta toiseen kehitteillä ollut sähköinen resepti ja kokonaisuutena sähköinen potilastietojärjestelmä on edelleen kansalaisten ja terveydenhuollon kannalta yksi tärkeimmistä tavoitteista

mietinnöstä käy hyvin selväksi se useaan otteeseen tänäänkin täällä salissa todettu tosiasia että tähänastinen terveydenhuollon sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäminen ja hankerahoitus on ollut monin osin erittäin sekavaa ja eteneminen luvattoman hidasta sekä hankkeiden tulokset vaatimattomia

nuorista ja matalasta äänestysaktiivisuudesta on jo monissa puheenvuoroissa puhuttu

kyllä he osallistuvat hyvinkin aktiivisesti sitten taas sosiaalisen median välityksellä muun muassa erilaisten tv ohjelmien moninaisiin äänestyksiin

kun terveydenhuollon toimijoita on paljon edellyttää se toki sosiaali ja terveysministeriön toiminnalta erityistä selkeyttä ja ohjausvoimaa sekä kokonaisuuden hallintaa

edustaja toivola nosti erinomaisessa puheenvuorossaan esiin hetki sitten tärkeitä asioita ja olisi hyvin tärkeää oikeasti huomioida se että lapset ja nuoret pääsisivät tässä yhteiskunnassa vaikuttamaan itseään koskeviin ja ympäristöään koskeviin ratkaisuihin jo varhaisessa vaiheessa siellä päiväkodissa koulussa ja harrastuksissa

vaikkei pelkällä teknisellä kehityksellä tietystikään ratkaista kaikkia sosiaali ja terveydenhuollon epäkohtia ovat toimivat tietojärjestelmät tärkeä edellytys koko palvelurakenteen toimivuudelle

suomalaisten on voitava luottaa siihen että he saavat palvelunsa sujuvasti eikä heidän aikansa kulu sairauden sattuessa luukulta toiselle juostessa ja papereita toisensa perään täyttäessä

evm on olennainen osa eussa valmisteltua lainsäädäntökehitystä jolla voidaan jatkossa vastata kriisitilanteisiin nykyistä nopeammin mutta ennen kaikkea ennalta ehkäistä ongelmien syntyä

mitkä asiat ministeri näkee tärkeinä jotta nuorten äänestysaktiivisuutta saataisiin nostettua

tämän tavoitteen onnistumiseksi on välttämätöntä että tietojärjestelmien kehittämisen tueksi saadaan mitä pikimmiten myös kestävät ratkaisut koko sosiaali ja terveydenhuollon perusrakenteista ja tässä hallituksen kunta ja palvelurakenneuudistuksen onnistuminen on aivan keskeisessä asemassa

on tärkeää korostaa sitä ettei evmn tarkoituksena ole lisätä yhteisvastuuta euroalueen jäsenvaltioiden kesken vaan sen avulla luodaan pelisäännöt taloudellisten kriisien hallitsemiseksi

hallituksen intresseissä ei siis ole jakaa vastikkeetonta rahaa pitkin eurooppaa vaan turvata maamme viennin vetäminen ja näin säilyttää suomalaiset työpaikat verotulot ja koko maamme hyvinvointi

olen erityisen tyytyväinen lisätalousarvioesityksessä näkyvään uudenlaiseen poliittiseen ajattelutapaan joka toimii vastavoimana niin siltarumpupolitiikalle kuin turhanpäiväiselle populismillekin

huolimatta tässäkin salissa kuulluista euroopan taloustilannetta koskevista kriittisistä kommenteista on jokaisen talouspolitiikkaa seuraavan tunnustettava että ilman kotimaisia tai yhteiseurooppalaisia talouden vakauttamistoimenpiteitä olisimme nykyistä huomattavasti epävarmemmilla vesillä

nyt aivan keskeistä onkin seurata markkinoiden kehitystä ja miettiä miten jatkossa takaamme kaikille suomalaisille mahdollisimman hyvät edellytykset elää täällä euroopan parhaimmistoon kuuluvassa hyvinvointivaltiossamme

varsinkin kansainvälinen taloustaantuma sekä eurokriisi ovat olleet vahvasti vaikuttamassa siihen ettei hallitus ole voinut välttyä vaikeiden päätösten tekemiseltä

allekirjoitan sen että äärimmäisen tärkeitä ovat kaikki opiskelupaikkojen lisäykset kuten myös työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille mutta ikävä kyllä monen nuoren kohdalla tilanne on jo äärimmäisen kriittinen

tilanteessa jossa on pitänyt valita lainan tai laman väliltä on hallitus päätynyt oikeaan vaihtoehtoon ja edesauttanut työn ja hyvinvoinnin säilymistä maassamme

varmasti yhtenä tärkeimpänä hallituksen työn painopisteistä on kunta ja palvelurakenneuudistus jonka aloittaminen viime vuonna ei tullut yhtään liian aikaisin

väestömme ikääntyy vauhdilla palvelut uhkaavat heiketä eikä kuntien ja valtion taloustilanne mahdollista raskasta lisävelan ottoa ja on aivan selvää että jotain on siis tehtävä

tässä onkin hatunnoston paikka ministeri virkkuselle joka on vastarinnasta huolimatta jaksanut kannustaa kuntapäättäjiä ympäri suomen mukaan kuntarakennetalkoisiin

erityisesti kaupunki ja seutulippujärjestelmien avustamisella sekä joukkoliikenteen kehittämistoimilla on edesautettu alueellisen ja sosiaalisen tasa arvon saavuttamista ja tuettu tasapainoista aluekehitystä

ja kuten olemme moneen otteeseen kuulleet pyritään nyt annetulla lisätalousarvioesityksellä parantamaan erityisesti tieto ja viestintäteknisen alan työllisyyttä

paikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta on äärimmäisen tärkeä ja hatunnoston arvoinen teko ja monelle nuorelle varmasti lottovoitto mutta tähän liittyen kuitenkin pari tarkentavaa kysymystä

aivan lopuksi nostan esille vielä yhden valiokuntatyöhöni liittyvän asian

kuten ministeri häkämies on todennut tulee nykyisen kaltaisessa epävarmassa taloustilanteessa ehdottomasti sanoa kyllä kaikille kasvua luoville toimenpiteille

lakiin sisältyy useita myönteisiä uudistuksia kuten kotimaisen adoptioprosessin kehittäminen asiaan osallisten oikeusturvan parantaminen sekä aikaisempien vanhempien erityisesti biologisen isän aseman vahvistaminen

tiedämme kaikki hyvin että meillä on suomessa ict alalla huippuasiantuntemusta johon kohdistetut panostukset varmasti tuottavat itsensä moninkertaisesti takaisin

nyt aloitettua työtä ei kuitenkaan missään nimessä saa jättää tähän vaan sitä on vietävä ennakkoluulottomasti eteenpäin ja toivonkin hallitukselle rohkeutta tehdä vastaavanlaisia kasvua vauhdittavia täsmätoimenpiteitä myös jatkossa

viimeaikaiset järkyttävät tapahtumat ovat jälleen herättäneet huomaamaan kuinka tärkeää meidän joka ikisen on tukea toinen toisiamme silloin kun avun tarve on kaikkein suurin

yhteisadoptiota ei näin mahdollistettaisi avopareille tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolille

tämä hallituksen esitys on osin poikkeus ja on ollut ilo huomata ja kuulla että näinkin moni kansanedustaja on samaa mieltä tästä asiasta

arvoisa puhemies

useassa puheenvuorossa on nostettu esiin sähköinen äänestäminen ja olen itsekin ehdottomasti sitä mieltä että on korkea aika kehittää siitä toimiva ja luotettava vaihtoehto perinteiselle äänestämiselle

uuden isyyslain myötä isyyden tunnustamisprosessi yksinkertaistuu ja lapsen oikeus tietää molemmat biologiset vanhempansa paranee

suurimpaan verohelpotukseen oikeuttavan rajan noustessa puoleen miljoonaan litraan pienpanimot voivat muun muassa kehittää toimintaansa tehdä investointeja ja mikä tärkeintä työllistää

se ei esimerkiksi sisällä äitiyden määrittymistä koskevia pykäliä joiden avulla myös naisparin perheeseen syntyvän lapsen vanhemmuus voitaisiin tietyin edellytyksin vahvistaa ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon

siellä sähköisen äänestysjärjestelmän lähdekoodia ovat testanneet useat kansainväliset asiantuntijajärjestöt ja ne ovat osoittaneet järjestelmän olevan luotettava

pienpanimoiden osalta olisi korkea aika muutoinkin herätä todellisuuteen ja sallia ulosmyynti ilman erillisten elintarvikekioskien perustamispakkoa

nyt on vielä varmistettava että nuo opiskelupaikkojen lisäykset todella kohdistetaan helsingin metropolialueelle sillä täällä opiskelupaikkojen tarjonta on jo pitkään ollut merkittävästi kysyntää heikompaa

vaikka suomessa internet nähdään jokaiselle turvattuna peruspalveluna ja perusoikeutena ei tämä oikeus kuitenkaan edelleenkään valitettavasti kaikkien kohdalla toteudu yhtäläisesti

tarve nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on pääkaupunkiseudulla muutenkin suuri sillä alueelle kasautuu hyvin erityyppisiä haasteita kuin muihin kuntiin

maailmalla on lukuisia loistavia esimerkkejä siitä miten pienpanimoista on nopeasti kasvanut merkittäviä työllistäjiä ja myöskin vienninedistäjiä

pohdittaessa nettiäänestyksen mahdollisuuksia onkin siis tärkeää huomioida myös ne joilla nettiyhteyttä ei ole tai tämä yhteys on erittäin hidas ja tämän lisäksi täytyy huomioida vähävaraiset syrjäseuduilla asuvat ikääntyneet ja maahanmuuttajat

helsingissä esimerkiksi tukipalveluita ja kotoutumisapua tarvitsevien maahanmuuttajien suhteellinen väestönosuus on huomattavasti suurempi kuin muualla suomessa

se on meidän kaikkien perusoikeus

olen luottavainen että hallituksesta löytyy myös jatkossa ymmärrystä maamme suurkaupunkien erityisongelmien ratkaisemiseksi sillä hyvinvoivat kasvukeskukset ovat koko maamme menestyksen edellytys

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen hallituksen kehysriihessään tekemät ratkaisut ja suomen julkisen talouden hoitoa kohtaan tunnettu luottamus näkyvät esimerkiksi nyt käsittelemässämme lisäbudjetissa alentuvina valtionvelan korkomenoina

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa suomalaisten verovarojen kohdentamista kotimaiseen hyvinvointiin kansainvälisille sijoittajille maksettavien valtionvelan korkomenojen sijaan

huolimatta tässäkin salissa kuulluista euroopan taloustilannetta koskevista kriittisistä kommenteis ta on jokaisen talouspolitiikkaa seuraavan tunnustettava että ilman kotimaisia tai yhteiseurooppalaisia talouden vakauttamistoimenpiteitä olisimme nykyistä epävarmemmilla vesillä

nyt aivan keskeistä onkin varmistaa se ettei menestyksemme esteeksi muodostu ainakaan kansalliset erimielisyydet vaan jatkamme hallituksen aloittamaa kotimaiseen talouskasvuun ja rakenteelliseen kehittämiseen keskittyvää tietä

tätä uskoa tukee myös pikavippien harhaanjohtava markkinointi joka antaa nuorille vääristyneen kuvan todellisuudesta ja ruokkii heti kaikki tässä nyt henkeä

kuten jo aikaisemmin tänään sanoin jokainen meistä tietää ettei pikavippien markkinoimaa helppoa ja jopa ilmaiselta tuntuvaa rahaa ole olemassakaan ja erityisen kivuliaasti tämän huomaavat siis ne nuoret joille velat muodostuvat esteeksi päästä puhtain paperein elämässään eteenpäin ja näitä nuoria autettaisiin kaikkein tehokkaimmin pikavippilainoista kokonaan luopumalla

vaikka nostinkin äsken esiin juuri nuorten velkaongelmat on olennaista ymmärtää että pikavipeistä aiheutuvat ongelmat koskettavat nuorten lisäksi hyvin eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä

suomalaisen juomakulttuurin kehittyminen entistä fiksumman nuoren sukupolven mukana vaarantuu kuluttajien hamstratessa alkoholia kohtuuttomia määriä niin sanottuun omaan käyttöön

myös suurimmalla osalla talous ja velkaongelmaisista pikavipit ovat talouden kaatumisvaiheen hännänhuippu ja todellisen ongelman kohtaamisen siirtämistä

toimeentulotuen asiakkaana pikavippiläisen taloudellisen tilanteen tiukkuus korostuu entisestään koska pikavipit otetaan laskelmassa tulona huomioon ja ne vastaavalla summalla vähentävät myönnettävän tuen määrää ja johtavat siihen että tukea hakevalle ei kenties voida myöntää tukea lainkaan

toimeentulotukilain mukaanhan kaikki käytettävissä olevat tulot otetaan tuloina huomioon laissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja pikavipit eivät lain mukaan ole näitä huomioimatta jätettäviä tuloja

valitettavasti samaan aikaan matkustajatuonti rehottaa ja alaikäisten on yhä helpompi päästä käsiksi trokarien eteenpäin välittämään alkoholiin trokarit kun eivät henkkareita kysele

toisaalta on myös niin että jos pikavippejä ei otettaisi tuloina huomioon menettely johtaisi pikavippien rahoittamiseen toimeentulotuella ja toimeentulotuki ei ole tarkoitettu velkojen takaisinmaksuun

suomalainen alkoholipolitiikka on ottanut aimo harppauksia kieltolain jälkeen mutta valitettavasti rajoitusten runsas määrä on edelleen alkoholipolitiikallemme tunnusomaista

sosiaaliviraston tietojärjestelmät eivät pysty erittelemään kuinka monella toimeentulotuen asiakkaalla on pikavippejä mutta se tiedetään että heitä on valitettavan paljon

meillä on monopolisoitu alkoholin myynti kaikkein miedoimpia juomia lukuun ottamatta ja meillä on huomattava määrä lisäkustannuksia aiheuttavia rasitteita ravintoloilla sekä muun muassa eu maiden korkein olutvero

kuka pikavippejä sitten tarvitsee

hallituksen toimet toisaalta kokonaisuudistukseen liittyvien esitysten osalta ja toisaalta veronkorotusten painotusten osalta ovat ristiriidassa keskenään

syksyn mittaan esillä olleet ideat kuten kauppojen aukioloaikojen muuttaminen yökerhotuntien vähentäminen tai oluen laimentaminen ovat toisarvoisia esityksiä matkustajatuontiongelman rinnalla

maltillisella tasolla olevalla alkoholiverotuksella ja sääntelyllä on totta kai paikkansa mutta niiden rinnalla tavoitteeksi tulisi asettaa vastuullisten juomatapojen omaksuminen

julkiset paikat muuttuvat yksityisiksi anniskelualueiksi ja tämä on alkoholipoliittisesti vastuutonta kehitystä jonka korjaaminen lisärajoituksilla ei ole kestävä ratkaisu

tärkeimpänä ja ensisijaisena keinona asiakaskatoon tulisi käyttää ravintoloissa nautitun alkoholin arvonlisäveron laskua ruuan arvonlisäveron tasolle ja tästä ja tähän liittyen olen tehnyt lakialoitteen

lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö me joka ikinen salissa oleva tiedämme miten vakavasta asiasta on kyse ja kaikki syyt jotka estävät lasten suojelua näiltä julmuuksilta ovat mielestäni tekosyitä

pelkkä työsuhteen laatu ei voi olla perusteltu syy luistaa tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuudesta ja itse olen myös sitä mieltä että ilmoitusvelvollisuus tulee kohdistaa myös yksityisellä ja järjestöpuolella työskenteleviin vaikka se onkin vaikeaa